eli tyydymmekö sielläkin sitten ostamaan sitä halvempaa uruguaylaista broileria kun olisi tätä korkealuokkaista ja korkeasti säänneltyä maataloustuotettua myöskin saatavana euroalueella tai suomesta

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että hyväksytään euroopan neuvoston yleissopimus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta

tämä on ensimmäinen laatuaan oikeudellisesti sitovasta viranomaistoimintaa koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta joka tulee perustumaan siis julkisuusperiaatteelle

sopimuksen määräykset vastaavat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja muuta suomen julkisuuslainsäädäntöä sillä suomessa julkisuusperiaate on ollut hallinnossa keskeinen periaate

perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisten asiakirjoista jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi erikseen lailla rajoitettu

eli tätä säädellään siis julkisuuslaissa

euroopassa julkisuussäädöksiä on saatettu voimaan osana demokratiakehitystä mutta asiakirjan julkisuudesta ei ole tehty kansainvälisiä sopimuksia ennen nyt tätä käsiteltävänä olevaa euroopan neuvoston yleissopimusta

minun on arvoisa puhemies edustaja heinoselle todettava että puheessani en suinkaan tuonut esille että perussuomalaiset tätä ajavat

saadun selvityksen mukaan julkisuuslaissa ja muussa lainsäädännössä olevat erityissäännökset vastaavat pääosin euroopan neuvoston yleissopimusta eikä sopimus aiheuta tarvetta tehdä muutoksia julkisuuslain säännöksiin

tuskin tämä millään lailla on minkään muunkaan puolueen agendalla ja nyt kun tämän puheeni täältä vielä selaan niin toin tämän aivan omana pohdintanani

esityksessä todetaan ahvenanmaan itsehallinnosta että ahvenanmaan itsehallintolain nojalla maakunnalla on lainsäädäntövalta koskien maakunnan hallitusta sekä sen alaisia viranomaisia ja laitoksia sekä maakunnan kuntien hallintoa

edelleen kylläkin kannatan tätä esitystä ja vielä painotan sitä että tätä tulisi nimenomaan lähteä kokeilemaan ottaen huomioon ne huolestuneet äänenpainot joita on tullut siitä onko toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sellaisia rakenteita mitä pitäisi korjata juuri niin että se läpäisevyys saadaan paremmaksi

ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan on katsottu kuuluvan myös viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevat kysymykset

arvoisa puhemies

eu normeista otitte arvoisa pääministeri esille sen että sieltä tulee lisäsääntelyä ja sitten kun me asetamme täällä kansalliset säädökset saamme vielä lisää sääntelyjä ja senhän me suomalaiset kyllä osaamme

ihmettelen muutenkin sitä että meillä ei nimenomaan kovin helposti koulutuksessa tällaista ole uskallettu kokeilla nimenomaan kokeiluluontoisesti ja harkitusti ja ottaen esimerkkiä muista maista euroopasta pohjoismaista

euroopan neuvoston yleissopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä kun kymmenen euroopan neuvoston jäsenvaltiota on ilmaissut suostumuksensa tulla yleissopimuksen sitomaksi

edustaja leppä maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja otti esille täällä ne säädökset joita me olemme todellakin joutuneet tekemään maa ja metsätalousvaliokunnassa sanon että olemme joutuneet ja toki eriäviä olemme jättäneet

arvoisa puhemies

pyydän arvoisa pääministeri tutustukaa yhteisen maatalouspolitiikan uusimpiin ratkaisuihin ja siihen mitenkä paljon ne ovat tuottaneet lisää kansallisia säädöksiä ja montako henkilötyövuotta muun muassa lisää valvontaan

voimaan saattamista koskeva laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen kun tämä yleissopimus on siis tullut kansainvälisesti ja suomea sitovasti voimaan

arvoisa rouva puhemies

niin tässä kai nyt ollaan tänään sen kysymyksen äärellä onko kannattavampaa ryhtyä maataloustarkastajaksi kuin maatalousyrittäjäksi

tällä hetkellä eritoten näitten tutkintojen yhtenäistäminen olisi tärkeää juuri senkin takia että jos meiltä pyritään jonnekin pohjois norjaan töihin missä työtilanne huutaa koulutettuja ihmisiä niin minun mielestäni koulutuskentän pitäisi sitten osata myös reagoida tilanteeseen

mutta nyt kun puhutaan paljon näistä julkisista hankinnoista ja myös hallitus on ottanut tämän hankkeekseen niin kai sen voimme tehdä myös hyvin paljon matalammalla profiililla niin että siihen ei erityistä hanketta tarvita vaan me jotka olemme täällä valtuutettuja voimme tehdä tai voimme kannustaa muita valtuutettuja tekemään nimenomaan niitä lähiruokastrategioita lähiruokapäätöksiä ottamaan siihen kuntastrategiaan sen lähiruuan

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

ovatko teille tuttuja kirjaimet lulucf

siellä voi suomalaiselle metsätaloudelle olla uusi pommi tulossa

valiokunta puoltaa myös eduskunnan hyväksymistä sille että suomi antaa kaksi selitystä

tässä on minulla avoinna kuntaliiton verkkosivut jossa on kerätty niitä kuntia jotka ovat tehneet jo kunnissaan päätökset vaikka kilometrirajan perunalle tai lihalle tai maidolle

tai esimerkkinä on hyvä pohjoispohjalainen kunta vaalan kunta joka on jo pitkään tehnyt virkamiestyönä tällaiset päätökset

tätä viestiä haluaisin suomen kuntiin ja kuntapäättäjille viedä

lisäksi valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän yleissopimuksen voimaansaattamista tarkoittavan lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana

kiitoksia edustaja virtaselle vinkistä mutta minä vähän epäilen että on täällä vuosien saatossa jäänyt lakiesityksiä tarpeellisiakin tekemättä niin että olisiko näitä vinkkejä tulossa kolmetoista tusinassa

vakavaraisuuspääoma kuulostaa sinänsä hyvältä mutta kätkee tässä esityksessä sisäänsä riskejä ja toisaalta eettisen ongelman siinä että eläkevaroilla tavoitellaan suurempaa riskinottoa

arvoisa puhemies

on nyt todettava tästä puoluetuesta että tämä ei koske vain edustaja eerolaa vaan kyllä tässä on käytännössä koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä joka on tullut hyvin pienillä budjeteilla mukaan politiikkaan

tuotto odotukset ovat ennusteita ja korkean tuoton odotus sisältänee suurempia riskejä ja nämä ovat siis näitten kaikkien muitten vakuutusriskien päälle

arvoisa puhemies

täällä on jo monesta suusta todettu se sama huoli kuin tässä perussuomalaisten vastalauseessa koskien opintososiaalisia etuuksia

arvoisa puhemies

kiitoksia edustaja kantolalle ensinnäkin tästä historiallisesta katsauksesta mitä kirkkolainsäädännössä on tapahtunut

kyllä perussuomalaiset ha luavat inhimillistä hätää olla lievittämässä

edustaja arhinmäki te ette kyllä vastannut edustaja auton sinänsä aivan erinomaiseen kysymykseen kun hän kysyi tornion terästehtaan kohtuuhintaisesta energian turvaamisesta

ja ajatellaan vaikkapa euroopan unionin talous ja rahaliiton tämänhetkisiä ongelmia

ministeri henriksson haluaisin vielä perätä tätä äänestysaktiivisuutta eurovaaleissa ja lääkettä siihen koska sillä kuitenkin on suoraan kyseenalaistettu unionin legitimiteetti koska äänestysprosentti on ollut niin matala

toki hallintovaliokunta on myös tästä keskustellut ja ottanut esille mietinnössään sen että seuranta nimenomaan koskien muutoksia muitakin on välttämätöntä

jos nyt oikein ymmärsin tuon kysymyksen niin tässä hallintovaliokunta on kiinnittänyt huomiota kokonaisuudistuksen linjauksiin sikäli että mallina on käytetty valtion virkamieslain ja kunnallisen viranhaltijalain säännöksiä ja on haettu sitä samaa linjaa myöskin tästä muutoksenhakukiellosta

lisäksi meidän vastalauseessamme lukee että rahoilla tulee hankkia koulutusta maksaa vuosien mittaan kertyneitä ylisuuria velkoja kehittää köyhien alueiden infrastruktuuria ja toimeliaisuutta omavaraisuutta tukevasti

mutta ettekö te ole huolissanne suomalaisista teollisista työpaikoista

mutta varmasti myös tämä esiin tuotu ajatus siitä että mitä tälle kampusalueelle tapahtuu

kun täällä on otettu esiin ongelmia mitä myös julkisuudessa viime aikoina on tullut esille minusta on äärimmäisen tärkeää että ongelmista puhutaan

eli onko teillä tai hallituksella tähän jotain lääkettä nyt tarjolla

vienkö minä tällaisen viestin raahen terästehtaalle että te ette ole huolissanne siitä että suomalainen duunari tekee huipputerästä puhtaasti raahessa ja torniossa

valvonnan siirtäminen katevalvonnasta vakavaraisuusvalvontaan minusta olisi edellyttänyt pidempää valmistelua samoin kuin on ihan perusteltua vaatia liikaa perittyjen maksujen palauttamista

mutta kun me emme voi täällä muutosesityksiä tehdä niin tässä on sitten jäänyt ainoaksi tieksi evästää kirkolliskokousta tästä asiasta ja sitten kirkolliskokous tekee siitä omat johtopäätöksensä näkevätkö he tässä vaiheessa tämän kokonaisuudistuksen kannalta tarpeelliseksi tehdä tämän muutoksenhakukiellon muutoksen

kun nyt siis täällä puhutaan tästä energian hinnasta ja siitä ettemme täysin tiedä kenen lompakolla käydään niin voisitteko kertoa ja tarkentaa sitä mikä vaikutus tällä voimalalla olisi nimenomaan energiakauppataseeseen ja energian hintaan

me olemme nostaneet koulutuksen viennin kärkihankkeeksi

voisiko se olla myöskin meidän kehitysavun kärkihanke koska koulutus on läpinäkyvää sitä on helpompi mitata sen tuloksellisuutta ja samoin kuinka me viemme meidän hyviä demokraattisia käytäntöjä niihin maihin jotka sitä todella tarvitsevat

eläkkeet turvataan suomalaisella työllä

lakiehdotus hylätään

perusteluna on nimenomaan tämä opintososiaalisten etuuksien kaventaminen

muutoin minä voin myös vain kiitellä sitä uudistusta mitä ollaan tekemässä nimenomaan poliisin lisääntyvien haasteitten kannalta

esimerkiksi satamahanke satamaväylän syventäminen niin että panamax luokan laiva voi tulla täydessä lastissa ja lähteä täydessä lastissa lisäisi vaikkapa jonkun pienemmän sataman tehokkuutta ja ymmärtääkseni juuri satamien kautta näitä vientituloja tulee

olen hyvilläni siitä että valiokunta yksimielisesti myöskin päätyi tähän hakukelpoisuuden linjaamiseen muun ammattikorkeakoulun hakukelpoisuuden mukaisesti elikkä sinne muutettiin tämä lukion oppimäärä

mutta palatakseni ympäristöasioista metsätalouteen maa ja metsätalousvaliokunta on ottanut kantaa siihen että suomalainen metsälainsäädäntö säilyy kansallisena eikä lisää sääntelyä meidän metsälainsäädäntöömme tule ja että suomen tavoite on ajaa uusiutuvia energioita biotaloutta myös täällä kotimaassa eikä pelkästään niin niin kuin eilen kuultiin olevan tuolla ympäristönsuojelulainsäädännössä että hyödyt tulevat sitten tuolta ulkomailta päästökaupan muodossa

merituulivoiman hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään on sinänsä hyvä asia mutta ei täysin hyväksyttävää sillä tässähän on tilanne että kun ilmavirta loppuu niin kassavirta jatkuu tuulienergialle

tämä on kyllä mielestäni jo energiakartellia lähentelevä tilanne kun yksi energiamuoto on näin voimakkaasti tuettu ja tämä on eräänlaista tuulivoiman pakkosyöttöä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin kiitokset ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja paloniemelle tyhjentävästä alustuksesta tähän asiaan ja kiitos myös hyvistä puheenvuoroista joita täällä salissa on käytetty

me tarvitsemme toimenpiteitä varhaista puuttumista pitkäjänteistä työtä mutta joskus tarvitaan myös äärimmäisen ripeää toimintaa

se on valtakunnallisesti johdettu hyvä ja toimiva yksikkö

vielä haluan korostaa kuitenkin sitä että kun nämä valtion metsät ovat tuolla pohjoisessa ja se pohjoinen erityisyys siellä tunnetaan ja osataan ja on pitkät kokemukset sitä käyttää niin toivon mitä sääntelyä nyt sitten tehdäänkin että se tuottaa ihan aidosti lisäarvoa valtion metsille

siellä tehtiin uusi perustuslaki

siellä tehtiin nimenomaan imfn kanssa lainan takaisinmaksuohjelma ja sen teki siellä vihervasemmistolainen hallitus

sitäkään emme tiedä

hallituksen esityksessä on kyllä jo valmis pykälämuutosesitys jossa määritellään valtakunnalliset yksiköt ja näihin ei liikkuva poliisi tässä uudessa esityksessä kuulu

poliisi löysi lapsen nopeasti ja apuna oli hätäkeskuksen mahdollisuus käyttää kännykkäpaikannusta jota he voivat käyttää harkinnan mukaan mutta myös tietyin rajoituksin

mutta sitten tähän hallitusohjelmaan ja siihen että muistaakseni nyt myös julkinen sektori on kirjattu sinne strategiseen hallitusohjelmaan osana biotalouden edistämistä eikö vain

sitten nämä rakennetut myllyt ja kiinteistöt

siellä panostettiin muun muassa työttömyyden hoitoon tietyillä tarkoilla suunnitelmilla joita en nyt tässä lähde käymään läpi

ne jäävät nähtäväksi ja ovat niitä niin sanottuja dynaamisia vaikutuksia

ymmärrän ministeri räsänen että te olette joutunut tämän rahoituskehyksen puristukseen ja on varmasti asetettu paljon paineita niiltä osin

tottahan se on mitä edustaja myllykoski totesi tästä matkustamisen hiilijalanjäljestä ja varsinkin lentoliikenteen osalta että näinhän se on ja liekö tuo jukolan viestikin yksi saastuttavimpia urheilutapahtumia suomessa

tästä kyllä keskusteltiin myös viime kaudella ja aika herkästi se pallo nakataan kuntaan että kyllähän hankintalaki antaa jo mahdollisuuden mutta kun ilmeisesti sitä ei silti käytetä

niin kuin edustaja rajamäki tietää myöskin valtiovarainvaliokunta on mietinnössään jättänyt liikkuvan poliisin osalta erittäin kriittisen lausunnon niin että kyllä hallintovaliokunta tätä tulee seuraamaan

mutta juuri lasten kohdalla on toimittava ripeästi niin kuin täällä salissa on todettu ja juuri tätä hätäkeskuksen mahdollisuutta toimia tässä tilanteessa haluaisin korostaa vaikka keskustelussa ensisijaisesti ehkä onkin puhuttu niistä koulukodeista karanneitten etsinnästä

minä toivon myös että valiokuntakäsittelyssä säätövoimaongelmiin otetaan myös kantaa sillä tuulivoima tarvitsee toimiakseen säätövoimaa ja mitä enemmän tuulivoimaa sitä enemmän säätövoimaa

no mutta metsästysseurat eivät ole suinkaan kuppikuntia vaan ihan aidosti yhdistyksiä jotka ovat perehtyneet riistanhoidollisiin näkökulmiin ja toteuttavat niitä perinteitä kunnioittaen ja kestävää riistanhoitoa kunnioittaen

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

tiedämme varsin hyvin että turvallisuuden on syytä näkyä siellä kansalaisten arjessa ja ministeri kuvasi tämän vuoden tilanteen mutta kehykset ovat varmasti ne jotka meitä kaikkia huolestuttavat

kuten hallituksen esityksessäkin on todettu hirvikolareita sattuu myös tällä alueella ja niiltäkin osin puhuisin myös asiantuntijaorganisaatioista kun puhutaan metsästysseuroista

tartun heti tähän ruotsin opintomatkaan kiitoksia näistä esimerkeistä ja nimenomaan tähän tuotantopotentiaali ajatukseen mitä meillä varmastikaan todennäköisesti ei osittain ole täällä olemassa

me olemme puhuneet perheissä lasten rakastamisesta mutta minä haluaisin puhua myös kasvatuksesta kouluissa opetuksessa

kuten maa ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja heikkilä toi puheessaan esille voitaisiin ajatella kyllä yhteistyön lisäämistä metsästysseurojen ja seuroihin kuulumattomien lähellä asuvien henkilöitten kanssa

kuitenkin kuulemme koko ajan huolestuttavia uutisia siitä että poliisiasemia ollaan lakkauttamassa ja entistä vähemmän sitten poliisi näkyy tuolla kansalaisten arjessa

onko meillä kouluissa aikaa tärkeälle kasvatustieteelliselle termille eli pedagogiselle rakkaudelle

minulla on tämän kuun loppuun asti voimassa oleva ensiapukouluttajan kurssi niin että uskallan nyt sitten ehkä hivenen ottaa kantaa